monien pienten lukioiden tai muun toisen asteen koulutuksen olemassaolo pienemmillä paikkakunnilla perustuu läheiseen yhteistyöhön peruskoulujen kanssa

arvoisa puhemies

suomi tulee elämään jatkossakin luonnonvarojensa hyödyntämisellä

metsätalous ei ollutkaan iltaruskon teollisuudenala kuten on annettu ymmärtää

maatalous ja kotimainen elintarvikeketju muodostavat edelleen erään tärkeän kivijalan suomalaisen elämänmuodon turvallisuudelle

siksi valtion on välttämätöntä luoda edellytykset kuntien elinvoimaisuudelle jotta ne pystyvät ylläpitämään peruspalvelut jotka mahdollistavat ihmisten asumisen lähellä noita työpaikkoja jotka todellakin rakentuvat pitkälle luonnonvarojemme hyödyntämisen varaan

minun näkemykseni on se arvoisa puhemies että tämä tulisi käyttää raudan jatkojalostukseen ja rakentaa suomeenkin edes yksi pellettitehdas jalostamaan rautarikastetta sellaiseen muotoon että me saamme siitä kunnon hinnan markkinoilla

ministeri häkämiehelle tästä haaste että laitetaanpa suomeen yksi pellettitehdas ja ministeri ihalainen tämä olisi erittäin työllistävä ja tärkeä hanke tällä kaivossektorilla suomessa

käyty keskustelu tänäänkin on osoittanut sen että tämä kuntauudistusprosessi on valitettava esimerkki vääränlaisesta johtamisesta

näin tuhotaan ja hukataan paljon niitä voimavaroja joita tähän olisi ollut käytettävissä kun näitä voimavaroja ei ole avoimesti otettu mukaan tähän prosessiin

johtamisesta puuttuu näkemys ja kun tämä puuttuu niin puuttuu se olennaisin

hallitushan on jättänyt tähän asti huomiotta asiantuntijoiden näkemykset ja pitänyt tärkeimpänä että saa toteuttaa omia poliittisia operaatioitaan tukevia hallinnon järjestelyjä

ministeriöiden uudelleen järjestämistä keskusjohtoiseksi ruotsin mallin mukaan on syytä harkita vakavasti uudelleen

siellähän on blokkipolitiikka jossa on selkeästi kaksi hallitusblokkia demareitten johtama ryhmä ja moderaattienryhmää johtama oikeistosiipi

siinähän korostetaan silloin pääministerin johtovastuuta

mutta suomessa on erilainen poliittinen kulttuuri johtuen politiikan kentän selkeämmästä kolmijaosta

tälläkin hetkellä selkeästi suurin osa tätä salia muodostuu tästä poliittisesta keskustasta keskustan ja perussuomalaisten ryhmästä ja varmaan siihen kuuluu edustajia vielä muistakin salin osista

ja koska meillä on tällainen tilanne se johtaa siihen että meidän hallituksessamme on aina kaksi vähintäänkin kaksi näistä neljästä keskisuuresta puolueesta jotka meillä nyt ovat täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

silloin tällainen pääministerijohtoinen selkeästi pääministerijohtoinen järjestelmä ei toimi koska siinä on puolueita tämän poliittisen viivan molemmilta puolilta

eli kun suunnitellaan näiden ministeriöitten ja hallinnon uudelleen järjestämistä niin ei pidä ottaa suoraan mallia mistään muualta vaan tähän täytyy kehittää suomalainen malli joka nousee suomalaisesta poliittisesta kulttuurista ja suomalaisesta virkamieskulttuurista

päinvastoin siellä on saatu liikkeelle wall street kansanliike joka näyttää leviävän ympäri mannerta taitaa olla suositumpi kuin konservatiivien teekutsuliike

jos tämä kiireellä runnotaan läpi ilman että siihen rakennetaan tietynlainen prosessi jolla viedään tätä kehitystä eteenpäin niin tulemme huomaamaan että ollaan vielä paljon vaikeammissa tilanteissa kuin missä ollaan tämän kuntauudistuksen kanssa joka on runnottu ylhäältä päin tähän pisteeseen missä se nyt tällä hetkellä on

euroopan unioni perustettiin aikoinaan myös siitä syystä että tällä vapaan liikkuvuuden alueella voitaisiin vahvistaa talouskasvua niin että pärjäisimme yhdysvaltojen ja aasian silloin puhuttiin japanista nykyään aasiasta rinnalla tasapäisesti kiihtyvässä talouskisassa

siis tämä poliittisen järjestelmän johtaminen ei ole sellaista naps naps hommaa että me vain näin päätämme ja lähdemme viemään vaan se vaatii syvällistä tämän koko järjestelmän ja historiallisen kulttuurin ymmärtämistä

kaikki suomalaiset ovat tässä kuntakohelluksen kohdalla tämän ymmärtäneet jo että siinä täytyy ymmärtää pitkä historia mistä tähän on tultu ja miten tästä sitten voitaisiin mennä eteenpäin

esko ahokin veti muutama vuosi sitten tällaista projektia jonka tarkoituksena oli nostaa eurooppa maailman kärkeen nimenomaan kilpailukykynsä osalta ei onnistunut yhteisiin toimenpiteisiin ei pystytty

tämä siis tästä poliittisen järjestelmän johtamisesta

toiseksi sitten arvoisa puhemies

millä luodaan nyt sitä taloudellista perustaa kun me valtiovarainministeriön pääluokkaa käsittelemme jolla tulevaisuudesta suomi tulee selviytymään

kaiken lisäksi eurooppa alkaa todellakin näyttäytyä vanhana mantereena jonka ikääntyvä väestö ei jaksa juosta samaa vauhtia muiden mantereitten kanssa

samanlainen hakuammunta tässä johtamisessa näyttää olevan silläkin puolella kuin on tässä mainitsemassani puheen ensimmäisessä osassa tullut ilmi

euroopalla on pitkä historia siirtomaavaltana joka on rikastunut siirtomaittensa kustannuksella ja pyrkinyt maksattamaan elintasoaan niillä

nimittäin meillä ei hallituksella näytä olevan selkeätä näkemystä siitä miten suomi saadaan sellaiselle kasvu uralle jolla luodaan meillä taloudellista pohjaa meidän tulevaisuudellemme

elintason tasaaminen on lähtenyt liikkeelle euroopan sisältä

siinäkin voi olla taustalla se että hallituksen sisällä on niin monia näkemyksiä että yhtä suuntaa selkeätä suuntaa johon lähdettäisiin panostamaan ei ole pystytty valitsemaan

ne eivät ole pystyneet pitämään kiinni niistä pelisäännöistä joilla eu peliä on aiottu pelata

kun ei ole tällaista suuntaa niin jokainen askel voi olla askel väärään suuntaan ja se ei nyt vie tulokseen

nythän tuntuu siltä että monet järjestöt keskeiset järjestöt ovat alkaneet kiinnittää tähän huomiota ja vaativat hallitukselta jo toimenpiteitä

saksalle tämä annettiin helpommin anteeksi koska sen oli sopeutettava itäinen osa itseensä ja se todella vaati suuria panoksia myös valtiontaloudessa

tästä syystä on otettava vaari siitä mitä keskustan ryhmäpuheenvuorossa puheenjohtaja sipilä toi esiin kun hän esitti siihen selkeätä ratkaisumallia

nyt on selvästi menossa vaihe jossa ranska ja myös eurooppaa mielellään hallitseva saksa ovat kehitelleet järjestelmiä joissa suomi ja muut unionin euromaat saadaan kantamaan vastuuta niiden omista pankeista

kun me puhumme arktisesta alueesta niin me emme silti ole pystyneet sitä konkretisoimaan että se suomessa tarkoittaa pohjoiskalotin aluetta joka on yhtenäinen elinkeinotoiminnan ja myöskin työvoiman liikkuvuuden alue

arvoisa puhemies

joo minä olen säästänyt noista muista puheenvuoroista tähän yhteen vähän enemmän niin että jos puhemies sallii niin käytän tämän toisen kohdan tässä vielä loppuun

edustaja kääriäinen peräänkuulutti entisaikojen tapaa määritellä suomen asema kansainvälisessä kentässä silloinkin kun budjettikeskustelua lähdetään käymään

vaikka se on nyt vaativampi tehtävä niin juuri sen vuoksi olisi odottanut pääministeriltä tällaista puheenvuoroa budjettikeskustelussa

nimittäin itsenäisyyspäivänä ruotsin liikennevaliokunta tiedotti että se on yksimielisesti päättänyt esittää rautatien rakentamista suomen ja ruotsin rajalta kohti kiirunaa ja sitä myöten sitten päästäisiin narvikin satamaan

hallituksen on määriteltävä ja kuvattava suomalaisille kokonaisvaltainen eurooppa politiikan linja ja koko maailmanpolitiikan talouspolitiikan linja

ei ole kyse vain yksittäisistä ratkaisuista tukipaketteihin tai vakuuksista vaan kokonaisvaltaisesta linjauksesta suhteessa ranskan ja saksan linjaan ja komission linjaan

nimittäin kun suomella ja ruotsilla on erilaiset rataleveydet niin nyt kun se rata kerran rakennetaan uskon näin että ruotsalaiset vievät tämän päätöksen loppuun saakka niin silloin sille samalle ratapenkalle pitää rakentaa kahdet raiteet jotka ovat toiset suomen leveydellä ja toiset ruotsin leveydellä

suomen keskustan linja ei voi olla kiinni siitä onko puolue hallituksessa vai oppositiossa sdpn suomen demareitten linja ei voi olla eri oppositiossa kuin nyt hallituksessa

mutta tämä saattaisi olla se nopein tie koko suomen ja erityisesti pohjois suomen teollisuudelle päästä maailmanmarkkinoille syväsataman ja sulasataman kautta

tuolloinkin oli eri painotuksia vasemmalla ja oikealla mutta tämän salin suuri enemmistö löysi keskitien linjan paasikivenkekkosen linjan jota myös kekkosen jälkeinen presidentti koivisto toteutti

tämä edellyttää siis hallituksen korkeimman johdon taholta yhteistyötä ruotsin ja norjan kanssa

minusta pääministeritasolla pitäisi tämä yhteistyö käynnistää ja saada ne kasvumahdollisuudet liikkeelle mitkä tuolla pohjoiskalotin alueella ovat

en lainkaan halua ottaa kantaa niihin muihin lieveilmiöihin joita tuohon aikaan liittyi mutta kerron tämän esimerkkinä siitä että nyt kun ollaan unionissa oman historiamme valossa on viisasta löytää laaja konsensus kuinka siellä ollaan ja miten toimitaan

hallinnon järjestelyt ovat tärkeitä mutta tämä olisi suomen tulevaisuuden kannalta paljon merkittävämpi kun se luo uutta vaurautta ja sitä taloudellista pohjaa jolla suomea voidaan viedä eteenpäin

käydään siitä keskustelu perusteellisesti ei vain yksittäisten tukipakettien osalta vaan isosta kokonaisuudesta ja katsotaan löytyykö yhteinen suuri linja

nyt ollaan kuin ajopuu siis nyt ollaan kuin ajopuu

tehdään yksittäisiä päätöksiä ja ajaudutaan pahimmassa tapauksessa vahvojen valtioiden vasalliksi

tämän jälkeen tässä puutun vielä muutamaan budjetin sisältökysymykseen näihin asiakysymyksiin joihinka täällä ansiokkaasti kymmenet ja kymmenet edustajat ovat puuttuneet

keskustalaisten puheenvuoroissa on monin vivahtein osoitettu että koulutuksen liikennejärjestelyjen maa ja metsätalouden yrityselämän ja niin edelleen

ihan äskettäin tässä edustaja savola jo aikaisemmin päivällä edustajat maijala ja hemmilä puuttuivat ihan tällaiseen asiaan joka on jäänyt ilmeisesti pääomaveron korottajilta huomaamatta että se korotus todella koskettaa maaseudun väestöä ihan pienmetsänomistajista lähtien merkittävällä tavalla

hänelle on toimitettu kyllä kirjallista materiaalia liittyen siihen kysymykseen joka täällä sekä allekirjoittaneen että edustaja auton puolesta nostettiin esille mutta johonka hän totesi että monenlaisia laskelmia on tehty siitä mikä lohen vaikutus kansantalouteen voisi olla

jokaisella meistä varmasti on erityisnäkemyksiä näistä budjetin yksityiskohdista mutta lapin ja muitten luonnonvaroja hyödyntävien maakuntien mahdollisuudet haluaisin nostaa paljon korkeammalle kuin mitä tästä budjettiesityksestä saa lukea

norjan kassilohi on laskenut lohen kilohinnan niin alhaiseksi että lohta ei todellakaan kannata pyytää suomen meriltä ei itämereltäkään elintarvikekalastusmielessä

lkab se on muuten valtionyhtiö luossavaarakiirunavaara ab nimeltään tuo yhtiö on jauhanut ruotsille vuosi vuoden jälkeen yli miljardin euron voittoja

on valitettavaa että ministeriö ei ole toteuttanut sitä velvoitetta jonka edelliset hallitukset ovat antaneet että on tehtävä aukoton sosioekonominen laskelma tästä lohen todellisesta arvosta ja siitä miten se muodostuu mutta monet arviot aivan kiistatta todistavat että lohen arvo kalastusmatkailun kautta elämystuotteena hyödynnettynä on moninkertainen

kun suomi lähtee omaa teollisuuspolitiikkaansa kehittämään sen ensimmäisiä tehtäviä on koota valtiojohtoisesti sellainen pääoma jolla pystytään rakentamaan rautarikastejalostustehdas ainakin yksi kappale suomeenkin

toinen kohta joka on aivan välttämätön on se että liikenneministeriö suhtautuu todella vakavasti noitten liikenneyhteyksien rakentamiseen niin että me pääsemme syvänmeren satamiin

nyt nämä rikkidirektiivit joista täällä on puhuttu tulevat aiheuttamaan sitten kun ne astuvat voimaan perämerellä erittäin suuria ongelmia kaikille jotka käyttävät näitä kulkureittejä

biodiversiteettinäkökulmasta katsottuna itämerellä olisi sovellettava ykn merioikeusyleissopimusta johon suomikin on sitoutunut

tietysti näitä hyviä neuvoja valtiolle voisi antaa talouspolitiikan osalta muutenkin koska se on kuitenkin ratkaisevaa kuinka me luomme uutta työtä ja toimeentuloa

pystyttiin kieltämään ajoverkkokalastus mutta sen jälkeen kehittyi siimakalastus

se on täysin epäeettinen kalastusmuoto tuhoaa paljon alamittaisia kaloja ja nämä koukut seuraavat niin kuin on nähty pitkin rannikkoa ja tuolla joissa ihmisten viehekalastukseenkin pyydetyissä lohissa on mukana näitä itämereltä lohiin tarttuneita koukkuja siimoineen

saksa on siinä nyt kaikkia muita maita paljon pidemmällä ja siinä pohjolan kannattaisi ottaa kyllä sieltä suunnasta esimerkkiä

isot linjat selviksi ja sitten nämä meitä kansalaisia välittömästi koskevat kysymykset sellaisiksi että syntyy työtä ja toimeentuloa

suomi on muodostamassa kuitenkin näin olen ymmärtänyt virkamiesvalmistelun kautta eu ministerivaliokunnalle joka perjantaina kuulemma asiaa käsittelee sellaista kantaa että tämä kiintiö pidetään sillä tasolla että käytännössä suomen ja itämeren kalastusmahdollisuudet lisääntyvät viime vuoteenkin nähden siitä huolimatta että lohen tilanne on jo uhanalainen